se johtui eu lainsäädännöstä ja siitä että sillä mallilla toimien olisi menetetty suomesta verotuloja

eli itse kannatan todellakin sellaisia transaktioveroja jotka ovat todellakin kansainvälisiä

se nimittäin jos mikä saisi koko paras hankkeen halvaantumaan

arvoisa puhemies

aikaisemmissa puheenvuoroissani jo totesin että minusta tuntuu siltä että ainoa ero on tämä pääomaverotusasia koska ei täällä ole käytetty yhtään palopuhetta windfall verosta tai suomen pankin tuloutuksesta pakkausverosta

erityisesti euroopassa talouden tilasta seuraavan vuoden osalta ei voi täysin mennä takuuseen ja myöskin suomessa halutaan hallituksen toimin kaikin tavoin vakautta edistää

kallis hehkutti ja täällä todellakin on saanut sellaisen tunteen ja sellaisen olon että pääomavero on nyt ainoa asia jolla kaikki maailman ongelmat ratkaistaisiin

keskustalle on kaikkein tärkeintä se että me pystymme nämä peruspalvelut turvaamaan ja me ymmärrämme ja tiedämme sen että se ei onnistu millään yksittäisellä keinolla

mutta mitä tulee perusturvaan ja köyhiin siitä löytyy ihan työväen sivistysliiton faktatietoa että silloin kun sosialidemokraatit ovat olleet hallituksessa perusturvaa ei ole kehitetty vaan se on ollut siellä asioiden viimeisellä sijalla

mutta on selvää että tässä hallituksessa on tehty jo isoja verouudistuksia nimenomaan siten että verotusta on muutettu ympäristöperusteiseksi ja kulutuspainotteiseksi

hallitus tarjoaa nyt näitä kuntaliitoksia pakkoliitoksia ainoaksi keinoksi palveluiden turvaamiseen mutta me tiedämme että hyvät palvelut voidaan turvata sekä kuntien yhteistyöllä että myöskin sitten kuntaliitosten avulla

sen vuoksi kun mietitään uusia uudistuksia on hyvä että asioista käydään kunnollinen kansalaiskeskustelu ja siihen on eväitä varmasti tulossa jatkossa muitakin sinänsä tämä hallitus ei ole sitoutunut hetemäen työryhmän esitysten eteenpäinviemiseen

tässä hallituksessa on tehty perusturvaan erittäin paljon parannuksia juuri siksi että on haluttu tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

mutta me emme halua pakkoa ja sanelua ja sitä ylenkatsetta kuntapäättäjiä kohtaan mikä hallituksesta heijastuu vaan me haluamme että näitä uudistuksia viedään eteenpäin sillä tavalla että kansalaisia kuunnellaan myös niitä palveluiden käyttäjiä kuunnellaan ja kuntapäättäjiä kuunnellaan

se oli henki tuossa paras hankkeessa johon muuten sitoutuivat kaikki puolueet

toiseksi täällä on väitetty että emme tunnustaisi sitä että hallitus on nyt tekemässä työttömyysturvaan parannuksia

tämän keskustelun yhtenä johtopäätöksenä kyllä voi hyvin vetää sen että hallituksen kasvua työllisyyttä eheyttä edistävä linja ja se että kaikista pidetään huolta saa tältä eduskunnalta vahvan tuen istunto keskeytyi tästä jatketaan kello

ei siis ihme että saman tyyppinen vattin tutkimus joka nyt on tehty osoitti viime vaalikaudella että tuloerot kavenivat edellisellä vaalikaudella

ministeri urpilaiselle korjaisin sen että kyllähän kotitalouksien energiaverot korottuvat juuri siksi että polttoaineveroon tulee veronkorotus

ja toiseksi ei pidä paikkaansa se että keskusta on eri mieltä nyt siitä miten pitäisi toimia kun emme halua korottaa pienten työvaltaisten palveluiden kuten partureiden arvonlisäveroa

tämä sisältyi se että niitä korotetaan teknisiin kehyksiin jotka annettiin viime hallituksen aikana ja siinä ei tehty mitään poliittisia päätöksiä tämä ihan vain ystävällismielisesti tiedoksi koska näin todellakin oli

arvoisa puhemies

keskusta tulee esittelemään tämän lähipalvelulakiesityksensä syksyllä

minä en ole tähän aikatauluun antanut minkäänlaisia ohjeita ne riippuvat kyllä täysin sosiaali ja terveysministeriöstä ja ministeri risikosta

sen tavoitteena on nimenomaan se että me voisimme myöskin kuntaliitoskunnissa mutta myös muissa kunnissa huolehtia siitä että palvelut ovat riittävän lähellä

mitä tulee sitten keskustan linjauksiin noin muuten niin meidän linjamme on ollut hyvin selkeä

päinvastoin kokoomus teki sen virheen että asetti paras hankkeen rattaisiin kapuloita tuomalla omia sote piirimalleja risikon malleja eikä ollut mukana tässä yhteisessä hankkeessa

joillakin alueilla niiden rakenteiden vaan on oltava sellaiset että pystytään ne palvelut mahdollisimman lähellä ne tietyt palvelut järjestämään

kun kompromisseja tehdään niin kuin paras hankkeessa tehtiin niin silloin pitäisi kaikkien puolueiden tehdä töitä samaan maaliin mutta kokoomus ei sitä halunnut

sen vuoksi olisikin varmaan hyvä että jokainen sellainen joka ei ole käynyt pienessä kunnassa käy vähän katsomassa siellä millaisia ne palvelut ovat

eli tässä on kyllä se että tuloksia ei ole sillä tavalla saavutettu kuin kokoomus halusi hyvin paljon myös kokoomuksen oman

minä kun olen useimmissa niissä vieraillut niin helsinkiläisenä en jaksa kadehtia heidän palveluitaan tai heidän saamiaan valtionosuuksia koska tosiasiassa heidän palveluiden saatavuutensa on paljon heikompi kuin ison osan muun suomen asukkaista

saarinen täällä jo aikaisemmin puhui siitä että ey yritti pitää

tässähän on kyse siis siitä että on otettu käyttöön tietyllä tavalla uusi tapa koronnosto oikeus jolla on korvattu se että luoton on voinut sovittua aikaisemmin eräännyttää ja se on korvattu täällä koronnosto oikeudelle joka tietyllä tavalla voi sanoa on molempien osapuolten kannalta hieman kohtuullisempi vaihtoehto

niin kuin rkpn ryhmäpuheenvuorosta huomattiin niin se ei ole mikään helppo tehtävä varsinkaan muuttuvissa kuntarakenteissa ja tähän on tietenkin syytä kiinnittää huomiota

myös muissa pohjoismaissa on hyvin samantyyppistä lainsäädäntöä käytössä

edelleenkin hyvät oululaiset minun on vaikea ymmärtää kun te olette niin edistyksellisiä olleet tässä aiesopimusmenettelyssä tätä siinä mielessä kun muut ovat tulossa niin

itse asiassa oikeudet tällaiseen koron sopimuksenmukaiseen korottamiseen ovat muissa pohjoismaissa laajemmat

muut ovat tulossa perässä mutta minun mielestäni valiokunnan puheenjohtaja töllin esitys siitä että tätä asiaa katsotaan valiokunnassa on hyvä

ja se koska tämä on otettu käyttöön perustuu jo fkn edeltäjän aloittamiin keskusteluihin ratan kanssa ja tältä pohjalta tämä on sitten käyttöön otettu mutta olen kyllä samaa mieltä siitä että tästä olisi ollut syytä tiedottaa paremmin myöskin pankkien taholta koska kyse on sopimuksessa sellaisesta yksityiskohdasta joka ei välttämättä tule esiin

pyydätte sinne myöskin asiantuntijoita kaupunkiseutuohjelmista vastaavan ministeri pekkarisen myöskin varmaan ministeri vapaavuoren kuultavaksi ja katsotaan tätä kokonaisuutta mikä on järkevää koska hallituksen tahto nimenomaan on se että hyödynnetään niitä kokemuksia joita meillä jo on ja katsotaan sitten näiden kokeilujen kautta mitä tästä on opittavaa

mutta sitä haluan myös korostaa että tämä koskee vain tiettyjä äärimmäisiä olosuhteita ja poikkeustapauksia

tämä ei ole mikään raha automaatti rahainstrumentti

tavallaan sen huolen voin harteiltanne pyyhkäistä

koski kysyi sitä miten kouvolan malliin suhtaudun

itse en tietenkään paina jarrua uudenlaisille innovatiivisillekin tavoille hoitaa alueen palvelut mutta pidän kuitenkin tärkeänä sitä että me säilytämme jatkossakin sen tietynlaisen solidaarisuuden joka meillä kuntien välillä on joka solidaarisuus tarkoittaa siis sitä että turvataan kaikille suomalaisille palvelut että ei synny vapaamatkustajia tähän meidän järjestelmään kuntia jotka hoitavat vain omat palvelunsa mutta vähät välittävät sitten naapurikuntien asukkaista

arvoisa puhemies

heinäluoman puheenvuorosta voi vetää sellaisen johtopäätöksen että sdp haluaa korottaa ruuan arvonlisäveroa mutta energiaverojen korottaminen ei siis käy

tätä seurasimme erittäin tarkkaan koska halusimme varmistaa että todellakin käy niin että se siirtyy ruuan hintaan ja näin kävi

tällä on pystytty näihin tuloeroihin puuttumaan myönteisesti

olen tämän tarkistanut rahoitustarkastukselta tänään ja helsingin sanomissa on tässä suhteessa ollut väärää tietoa

tämä on hirveän vaativa tehtävä ollut kuntaministerinä paimentaa muiden ministeriöiden töitä koska aina jokaisella ministerillä on tietenkin aivan oikea tarkoitus siellä taustalla

aikaisemmin siis pankeilla on ollut mahdollisuus käytännössä irtisanoa tämä luotto ja laittaa se heti asiakkaan maksettavaksi mutta nyt on otettu käyttöön tämän korvaava säännös joka tarkoittaa sitä että näissä poikkeustilanteissa voitaisiin tätä korkomarginaalia nostaa

ja tavoitteena on nimenomaan se että siirrytään käyttämään enemmän uusiutuvaa käytetään puhtaampaa energiaa ja tehostetaan energian käyttöä

halutaan parantaa palveluita ja sitä kautta sitten antaa uusia tehtäviä kunnille mutta siinä pitää hallituksen olla koko ajan tarkkana

ruuan kanssa on huomattavasti vaikeampaa mutta se logiikka näissä kyllä on että energiaverot ja ruuan alvi ei niitä kyllä ihan samalle tasolle asettaisi mutta erikoista tässä on se että sdp haluaa korottaa ruuan arvonlisäveroa

se on tähän koko luoton irtisanomiseen verrattuna toki kohtuullisempi vaihtoehto molempien näkökulmasta

ja se pitää muistaa että tämä ei ole nyt mikään taannehtiva pykälä eikä koske vanhoja asuntolainoja ja siinä mielessä tätä ei voi ottaa koska tahansa käyttöön

tärkeintä on se että paras hanke saadaan mahdollisimman nopeasti satamaan ja muut ratkaisut pitää tehdä siten että näitä paras hankkeessa aikaansaatuja rakenteita ei tarvitse repiä rikki

se on minun mielestäni niin kuin johtotähti että miksi tahansa niitä uusia malleja jotka koskevat erityisesti erikoissairaanhoitoa kutsutaan niin niiden pitää ikään kuin rakentua näiden rakenteiden päälle

väätäiselle voin todeta sen että hallitus ei tietenkään katso sivusta sitä jos ja kun nähdään että kunnissa palveluita ei pystytä järjestämään hyvällä tavalla ja ihmiset jäävät sitten heikommalle palvelulle

jonkin verran minusta tuntuu että me tarvitsisimme ministeriöstä tämmöisiä nopean toiminnan joukkoja jotka menisivät vähän joillekin yhteistoiminta alueille ja kuntiin selvittämään tilannetta

on hyvä että ulko ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä voidaan pienessä maassa olla melkoisen yksimielisiä vaikka kun ajoittain tätä keskustelua tänään kuuntelin niin ei välttämättä sellaista johtopäätöstä voinut tehdä

mutta yksituumaisuudesta kuitenkin kertoo tämä valiokunnan yksimielinen mietintö vaikka on selvää että sen sanamuodoista voi vetää toisistaan aika paljonkin eriäviä johtopäätöksiä

julkisuudessa ja tänäänkin on käyty keskustelua siitä miten pitäisi tulkita monien asiantuntijoiden toimesta mietintöön kirjattu viesti siitä ettei yksiselitteinen liittoutumattomuus olisi enää sataprosenttisesti mahdollista

nyt teillä on mahdollisuus luoda sinne myöskin ihan uudenlainen oma mallinne jonkinlainen aluekuntamalli ja siinä mielessä selvityshenkilöt ovat mitä parhaita

sitä voi varmasti tulkita monella eri tavalla mutta se on kuitenkin selvää ettei asiantuntijoiden viestin sisältö ollut se että suomella ei käytännössä ole muuta vaihtoehtoa kuin liittyä naton jäseneksi tai osittain jo siellä oltaisiin

suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa joka osallistuu pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön eun turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan sekä nato yhteistyöhön rauhankumppanuuden pohjalta

nato jäsenyyden harkitsemiselle ei ole kuitenkaan nyt riittäviä perusteita puhumattakaan kansan kannatuksesta joka on tässä suhteessa erittäin tärkeä asia

pentti oinonen kiinnitti huomiota pakkoliitoksiin

kyllä hyvin tunnen tämän pakkoliitosjärjestelmän eli meillä eivät ole kuntien väliset pakkoliitokset jatkossakaan mahdollisia mutta osakuntaliitokset myös vastoin kunnan tahtoa ovat olleet mahdollisia voisi sanoa maailman sivun ja niitä on aina silloin tällöin tehty ja näin on myöskin jatkossa

se mitä valiokunta olisi halunnut oli se että selonteossa olisi analysoitu enemmän sitä miten kansainvälisen verkottumisen ja kansallisen riippumattomuuden välinen vuorovaikutus toimii

edellä mainitun lisäksi hallitukselle annettiin ulkoasiainvaliokunnan toimesta erittäin paljon evästyksiä huoltovarmuuden osalta

tarkoitin vaan sitä että uusia hallintohimmeliharjoituksia ei tässä nyt tarvittaisi vaan pitää saada kaikki kunnat täyttämään puitelain velvoitteet ja saada nämä uudet rakenteet toimimaan

mielestäni nyt kyllä on hieman vastuutonta että oppositio ottaa tämän kysymyksen esiin siitä näkökulmasta että tätä pykälää voisi käyttää missä tahansa tilanteessa ikään kuin tämä finanssimarkkinoiden turbulenssi nyt johtaisi siihen että pankit yksipuolisesti ottaisivat tämän pykälän käyttöön

myöskin tuo venäjän tilanteen analyysi on perusteellinen ja kattava ja uskon että se analyysi kuluu myöskin hallituksen käsissä

tämä uudistus tulee todellakin alentamaan kustannuksia tekemään säästämisestä entistä läpinäkyvämpää ja siinä mielessä täyttää kaikki ne vaatimukset ottaa huomioon sen kritiikin jota tätä nykyistä järjestelmää vastaan on esitetty

tapani mäkinen ja ed

linjasimme myöskin samaan tapaan kuin jo vuosi sitten kun linjasimme euroopan unionin ulko ja turvallisuuspolitiikkaa tästä aihepiiristä keskusteluun evästyksiä

olen ollut pitkään tätä mieltä ja olen sitä mieltä ollut todellakin pääkaupunkiseudun kuntaliitoksen osalta että se ei olisi mahdollista ellei tehtäisi samalla jonkinlaista seutuhallintojärjestelmää koska silloin siitä kunnasta tulisi aivan liian suuri

tämä ei missään tapauksessa ole mahdollista

on kyllä vähän outoa se että sdp ei silloin viime vaalikaudella kun eläkesäästämisen ehtoja viimeksi muutettiin millään tavalla nostanut esiin sitä että pitäisi luopua kokonaan tästä verotuesta

tämä vuosi on nimittäin erittäin merkityksellinen kun euroopan ulkosuhdehallinnon toimintaa arvioidaan ja joulukuun eurooppa neuvosto käsittelee unionin turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa

tämän olen selkeästi sanonut jo aikaisempina vuosina kun olen tähän keskusteluun osallistunut ja aiesopimusmenettelyt ovat myös näihin metropolimalleihin hyvin sovitettavissa

on hyvä että olemme päässeet nyt siihen samaan tilaan kuin ollaan monessa eu maassa eli on näitä mahdollisuuksia instrumentteja joihin säästää enemmän

tarvitaan yhteistä strategiaa samoin kuin selkeämpiä prioriteettejä yhteistyön tavoitteista eri kansainvälisissä järjestöissä ja strategisten kumppaneiden kanssa

mitä tulee sitten ylipäänsä seutuhallintoratkaisuihin niin ainakin täällä pääkaupunkiseudulla juuri silloin jos tämä kuntien välinen yhteistyö ei etene sillä tavalla että saadaan konkreettisia ja riittäviä päätöksiä aikaan me tarvitsemme myös tällaista uudenlaista mallia päätöksentekoon

samoin unionin on vahvistettava ja kehitettävä yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaansa ja uskon että tähänkin tarjoutuu jatkossa mahdollisuuksia kun talouskriisistä päästään toivottavasti vähän selvemmille vesille

parasta kuntatalouspolitiikkaa on hyvä työllisyyspolitiikka ja hallitus on monin eri tavoin pyrkinyt estämään etteivät työttömyysluvut tässä taantumassa karkaisi todellakaan kovin korkeiksi

mitä tulee tähän väitöskirjaan johonka tuossa viitattiin niin sehän on nimenomaan tarkastellut ja katsonut tätä aikaisempaa järjestelmää ei tätä uudistettua järjestelmää joka nimenomaan on sellainen että se tukee myöhempää eläkkeellejäämistä ja siinä mielessä on järkevää eläkepolitiikkaa

se keskeinen erimielisyys valiokunnassa oli kuitenkin siitä riittävätkö määrärahat puolustukseen tulevina vuosina vai eivät ja keskustan kanta on tässä ollut selkeä

erilaisia toimenpiteitä on kohdistettu myöskin kuntapuolelle juuri sen mahdollistamiseksi että kunnat pystyisivät tekemään työllistäviä investointeja esimerkiksi kouluihin sairaaloihin terveyskeskuksiin

mutta eivät tietenkään silloin jos kaikki sujuu auvoisasti ja ristiriitoja ei ole ja kuntien välisellä yhteistyöllä saavutetaan maankäytössä asumisessa ja liikenteessä upeita tuloksia ikään kuin uudet rakenteet ole tarpeen

tällä menolla emme pysty uskottavasta puolustuksesta pitämään kiinni joten on tärkeää että tulevina vuosina tähän asiaan tullaan saamaan muutos

täällä edustaja kataja nosti esiin sen että on vielä epäselvää se miten eläkevakuutusyhtiöt tulevat sitten suhtautumaan siihen miten näitä vanhoja vakuutuksia voi vaihtaa toiselle palveluntarjoajalle

mitä tulee sitten tähän kuntouttavan työtoiminnan lain muuttamiseen jossa kuntien velvoitteet jonkin verran kasvavat niin parhaillaan neuvottelemme ministeriöiden kesken ja kuntaliiton kesken siitä minkälainen se arvioitu kustannusten lisäys tulisi olemaan

toivon todella että meillä päädytään siihen samaan järjestelmään kuin ruotsissa että ne ovat vaihdettavia ja sellaiseen järjestelmään että ne kustannukset eivät vaihtamisen yhteydessä ole kohtuuttomia että myöskin käytännössä se vaihtaminen on mahdollista

mutta on selvää että tämä rahoitusmarkkinoiden tilanne epävarmuudessaan tulee myöskin jatkossa lisäämään suomalaisten pankkien rahoituskustannuksia ja tässä tilanteessa mikään pankki ei voi lähteä siitä että vakavaraisuus pysyy samassa kunnossa myöskin jatkossa

korostan kuten äskenkin sitä että näissä kunta asioissa se viimeinen vastuu on kuitenkin nimenomaan kuntapäättäjillä mutta pitää pystyä myöskin kuntaministerille perustelemaan kuntapäättäjien se miksi tiettyjä ratkaisuja tehdään

mutta totta kai tietoja vaihdetaan muiden pohjoismaiden ja euroopan valvontaviranomaisten kanssa ja tältä pohjalta näitä päätöksiä tehdään

valpas kysyi uudestaan kysymyksen ja jos nyt oikein tällä kertaa ymmärsin niin tämä rakenteista palveluihin tarkoittaa sitä että meidän pitää näissä uusissa rakenteissa saada tämä palveluiden järjestäminen toimimaan sillä tavalla että pystytään ne palvelut turvaamaan kaikille ja järjestämään käyttäen uusia parhaita palvelukäytäntöjä uusia toimintatapoja oppien vähän toisiltamme

mikään ei siis nyt viittaa todellakaan siihen että nämä finanssimarkkinoiden tapahtumat viime aikoina olisivat pohjoismaiden rahoituslaitosten kokoon nähden erityisesti niiden jotka suomen markkinoilla toimivat ja myöskään vakavaraisuuteen nähden mitenkään merkittäviä

ja muissa pohjoismaissa niin kuin jo sanoin nämä perusteet koron sopimuksen mukaiseen korottamiseen ovat laajemmat kuin tämä nyt malliehtoihin sisällytetty mahdollisuus

tavoitteena nimenomaan on se että saamme joka puolella suomea myöskin jatkossa palvelut järjestettyä mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti